edustaja lindströmin lakialoite on hyvä ja myös edustaja jungnerin joka on vastaavanlainen siinä kiinnitetään huomiota nimenomaan suomalaiseen teollisuuteen ja suomeen tulevan teollisuuden ja yritysten kilpailukykyyn ja verotulojen kasvamiseen

arvoisa puhemies

sitten toinen asia on se että onko teillä mielipidettä siihen voisiko tätä nuorisotyön takuurahaa jakaa suoraan kolmannelle sektorille koska niillä on hyvä lähestymistapa näissä asioissa

voisiko energiatodistus tulevaisuudessa huomioida hiilidioksidipäästöjä tai ympäristölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia muita kustannuksia tai säästöjä paremmin nykyinen energiatodistus kun ei ohjaa energian käyttöä eun energia ja ilmastostrategian suuntaan

arvoisa puhemies

toivon että me voisimme tässä yhteydessä myös ottaa huomioon sen asian minkä puheenvuorossanikin mainitsin että mikään ei estä tekemästä adoptiolakiin semmoista säännöstä jossa maa tai järjestö voisi niin halutessaan antaa lapsen adoptoitavaksi vain heteropareille koska eihän tämä olisi keneltäkään pois

on selvää että jos joku tekee laulun ja sitä levittää ja sitä haluaa edistää ja muut kopioivat sitä niin siitä maksetaan korvausta mutta joku raja siinä pitää olla että jos sitä jossain lauletaan

me emme pysty saamaan suomen työllisyyttä kuntoon ellei meillä ole mielestäni niitä vaihtoehtoja olemassa

haluaisin kiinnittää huomiota moneenkin asiaan mutta en nyt tässä halua pitkittää keskustelua muuten kuin sanoa liittyen tähän viimeiseen väätäisen kommenttiin että hänellä ei ole ainakaan ongelmaa unohtaa lasta linnanmäelle jos hän juo yhden oluen siellä ja se varmasti pitää paikkansa

toivoisinkin että suomessa tehtäisiin joitakin kunnon toimenpiteitä siten että saataisiin myös palaamaan näitä suomalaisia yrityksiä teollisuusyrityksiä ja tuotantoyrityksiä jotka ovat esimerkiksi aasiaan siirtyneet ja monet juuri sen vuoksi kun suomessa sähkö on niin kallista

avioliittolainsäädännöllä on haluttu vuosisatojen ajan hyvin erilaisissa yhteiskunnissa paitsi juridisesti järjestää myös tukea nimenomaan miehen ja naisen välistä avioliittoa

arvoisa puhemies

nykyisellään energiatodistus vääristää energiamuotojen välistä kilpailua ja asettaa uusiutuvan ja hiilineutraalin energian epäsuotuisaan asemaan

siinä mielessä toivoisin että tätä asiaa nyt seurataan tarkasti ja otetaan huomioon se että liikunta opiskeluaikana lisää myös tiedollisen toiminnan omaksumista

nythän me emme voi tehdä sitä kuin esimerkiksi veroja alentamalla tai palkkatasoa laskemalla mutta se ei tässä valtiossa tässä tilanteessa näytä onnistuvan

arvoisa puheenjohtaja

jonkinnäköinen suunnitelma tulisi tehdä tämän kilpailukyvyn palauttamiseksi jotta suomessa myös teollisuutta ja

elikkä se ei varmaan olekaan pääongelma suomalaisella perheellä kun he menevät huvipuistoon vaan ongelma on tämä mielikuva mikä lapselle luodaan menivät he sitten urheilutapahtumaan tai mihin tahansa tilaisuuteen missä on lapsia

arvoisa puhemies

nyt kun me kuitenkin puhumme tässä vaalilainsäädännön uudistuksesta niin toki tässä yhteydessä erityisesti tulisi kiinnittää huomiota siihen miten me saamme äänestysaktiivisuuden nostettua suuremmaksi

edustaja heinäluoma kyllä teidän taskunne on ommeltu niin kiinni ettei sopua yhteisestä säästökohteesta tule syntymään mikäli sdpltä sitä kysytään

se on myönteinen kehitys työelämääkin ajatellen sillä on tärkeää oppia säännöllisesti liikkumaan jo opiskeluaikana jotta se myös työelämässä voisi jatkua

valtio on antanut tunnustuksensa miehen ja naisen väliselle avioliitolle koska se instituutiona hyödyttää yhteiskuntaa tavalla jolla mikään muu ihmisten välinen suhde ei sitä hyödytä

siinä mielessä eduskunnassa pitäisi keskustella hyvin vakavasti siitä missä vaiheessa me siirrymme omaan valuuttaan jos tämä yhteisvaluutta euro tulee liian kalliiksi suomalaisille veronmaksajille

tämä kuitenkaan tunnetusti ei täysin toteudu sillä me emme pysty valvomaan näitä lähetettyjä työntekijöitä esimerkiksi suomenlahden toiselta puolelta tulevia työntekijöitä jotka suomeen tulevat sitä mitä palkkaa heille maksetaan

keskustelu

arvoisa herra puhemies

enkä usko että syntyy myöskään ekn osalta koska kyllä se näyttää olevan silleen että niiden selän taakse olette myös piiloutuneet ja tulette näkemään sen sitten että työntekijöiden etuja kun joudutaan heikentämään näillä säästökohteilla niin ne tulevat teidän niskaanne koska ne olisi voitu nyt pehmeämmällä tavalla hoitaa

olenkin harmissani siitä etteivät esi isämme aavistaneet millaiseen suuntaan suomi yhteiskuntana kehittyy eivätkä he betonoineet avioliittolakia perustuslakiin

minä kysyn sitä eikö suomalainen voi olla juomatta sitä yhtä olutta siellä kun hän menee lapsen kanssa jonnekin missä on paljon lapsia tai lapsille suunnattu tapahtuma eli onko tämä suomen alkoholikulttuuri semmoinen että ilman viinaa ei ole hauskaa ja ilman alkoholia yhtä ruokaoluttakaan ei voida elää missään tilanteessa

meneillään olevat palkkaneuvottelut eivät siis ole verrattavissa nyt esitettyyn indeksikorotukseen

edustaja pekkarisen esiin nostama suomen pankin vastuu ja suomen vastuu niistä takuista kuvastavat juuri sitä että me menemme vain ajopuun lailla tässä asiassa eteenpäin

voi myös joustoja taata sillanpää valtiovarainvaliokunta keskustelu päättynyttä kunnes nostoehdotus hyväksytään ja siellä lepää valtavan kovalle

meillähän on olemassa säädöksiä että heidän tulisi saada suomessa olevien työehtosopimusten mukaista palkkaa määrätyn maassaolojakson jälkeen mutta käytännössä sitä ei valvota eikä pystytäkään valvomaan

siksi neuvotteluihin pitäisikin saada tästä talosta maltillinen esimerkki kiivas keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään

perussuomalaisten kanta ja oma kantani on että avioliitto on säilytettävä vain miehen ja naisen välisenä liittona ja perheen ulkopuolista adoptiota samaa sukupuolta oleville pareille ei tule sallia

pöydällepanoa varten ystävänpäiväristuksen kymmenesosia voi myös nousta vielä päättänyt panna pöydälle cosmos yhdeksäs maaliskuuta kuluvaa vuotta pidettävä toisista tämä hyväksyttäneen kyproksen j

me emme halua kukaan ei halua sitä että sunnuntailisiin kosketaan tai ensimmäisen sairauspäivän poissaoloja tulee mutta vaihtoehtoja ei ole mitään teillä esittää

siinä mielessä toivoisin että ministeriöstä tulisi jotain konkreettisia toimenpide ehdotuksia kuten tämä sähköinen äänestäminen joka varmasti tulevaisuudessa loisi lisää äänestysaktiivisuutta jos se hyvin osataan hoitaa

minun on vaikea uskoa sitä että kreikan selkäranka tai sen kansan selkäranka kestää kymmentä vuotta tai pidempää aikaa talouskuria ja talouden tasapainottamista

olisin toivonut että laissa olisi myös jollakin toisella tavalla sanktioitu tämmöiset tahalliset rikkomukset joista on yleensä selkeästi havaittavissa että ne ovat kytkeytyneet harmaaseen talouteen joka heikentää suomalaisen työmiehen ja kuljetusalan työntekijän työssä pärjäämistä

mutta mielestäni ei riitä pelkästään se että työnantajalle ilmoitetaan tämmöisistä tuomioista vaan toivoisin myös että samanaikaisesti otettaisiin kantaa siihen että saataisiin myös vapaaehtoistyössä oleville henkilöille pakollisiksi nämä rikostaustan selvittämiset koska suomessa on kymmeniätuhansia vapaaehtoistyöntekijöitä kolmannella sektorilla ja siellä on helppo piiloutua jos jonnekin toimimaan ja vahingoittamaan lapsia jos myös heidän taustojensa selvittämistä ei oteta vakavasti

törmätä varten etelä varasti pyydystusta asia kuin osto ja päättäminen tapana on todella kauden seitsemäs maaliskuuta kuluvaa vuotta pidettävä

ja kun myös epäilen että tämä italian talous luisuu hallitsemattomaksi ja että korkokehitys nyt on jo samaa luokkaa kuin näissä kriisimaissa oli ennen kriisiä niin minä olisin kysynyt

mutta olisin vielä kysynyt kun nyt nimenomaan tästä vaalilainsäädännön uudistuksesta puhutaan että mikä tai missä se jääviysongelma on nytten tällä hetkellä kun keskusvaalilautakunnissa ja muissa elimissä ehdokkaat tai ehdokkaan lähiomainenkaan eivät voi olla laskemassa niitä ääniä että missä se ongelma oikeasti nähtiin

haluan lopuksi myös muistuttaa siitä että perussuomalaiset eivät hyväksy pankkien suoraa pääomittamista evmn kautta

itse asia mihin halusin puuttua on se että hallitus ei luo työpaikkoja yritykset luovat työpaikkoja ja meidän tulee antaa edellytykset yrityksille jotta meille niitä pysyviä työpaikkoja syntyy

kolmas karsia lähetekeskustelua varten esitellään tämän kolme naisia ja kuoleminen neuvosto ehdottaa että asiaa lähdetään lakivaliokunta

tämä hyväksyttäneen

toivoisinkin että me päättäjät jotka teemme näitä lakimuutoksia ottaisimme huomioon yhä enemmän ne jotka kärsivät näistä haitoista

tuleeko tässä tapahtumaan niin kuin hallitus on aikaisemmin sanonut selvästi että italian kokoisen talouden romahtaminen niin sanotusti katkaisee kamelin selkärangan

ei ole millään tavalla suomen edun mukaista se että maa täyttyy halpatyövoimasta vain sen vuoksi että meidän lainsäädäntömme on niin heikko

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään lakivaliokunta

hän tekee uudistuksia jotta niitä pysyviä työpaikkoja syntyisi ja siinä mielessä kannatan että lähdemme uudistamaan tätä vanhaa rakennepolitiikkaa

kieltolakia ei toki kukaan täällä halua eikä ajakaan mutta toivoisin että otettaisiin huomioon ne tärkeät pienet teot millä me voimme estää suomalaisten humalahakuista juomakulttuuria

se ei rankaise juurikaan kiinni jäänyttä ja kiinni jäämisen riski on niin pieni että se suorastaan yllyttää rikkomaan näitä lakeja

kun suomessa nyt on kuitenkin todettu se että täällä ei ole sitä vilppiä missään vaiheessa juuri tapahtunut niin mikä se ongelma on miksi tämä sitten näin halutaan muuttaa jos se kerran vaikeuttaa ennen kaikkea pienten paikkakuntien ehdokasasettelua

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja työelämää ja tasa arvovaliokunnan on annettava

toivoisin myös että tämä taustojen selvittäminen olisi säännöllistä ja säännöllisesti työnantajalle ilmoitettaisiin näistä asioista nimittäin monesti ne asiat tahtovat vanheta ja niitä tarkat välillä on tytär pidetään kuitenkin toistaa keväästä ja viimeinen

siinä mielessä väätäisen aloite on hyvä että tämä on askel oikeaan suuntaan että ruvetaan keskustelemaan avoimesti ja luomaan niitä keinoja ja pieniä tekoja joilla me voimme omalta osaltamme edistää tätä asiaa

olisin toivonut hallitukselta vähän järeämpiä keinoja saada tämä harmaa talous kuriin ja myös näitten lähetettyjen työntekijöiden oikeudet ajan tasalle

ministeri

ihan vaalilautakunnassa itse joskus aikoinaan ollessani havaitsin sellaisen mielenkiintoisen piirteen että kun henkilöt tulevat äänestämään sinne ja heillä on mukanaan henkilökortti ja sitten myös se äänestyslippu jossa on ilmoitettu äänioikeudesta niin kuulin usealta henkilöltä jotka jättivät äänestämättä he sanoivat että eivät menneet äänestämään koska ovat hävittäneet sen ilmoituslapun

tämä keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

edustaja myllykoski totesi aivan oikein että jos työpaikalla on jo työsuhteessa olevia osa aikaisia niin se lisätyö mitä työpaikalla on pitää tarjota näille jo työsuhteessa oleville työntekijöille jotta he saisivat riittävän tuntimäärän viikkoa ja kuukautta kohden ettei kävisi niin että kun tätä työsopimuslain kiistatonta kohtaa kierretään niin jotkut työntekijät joutuvat ottamaan kokopäiväisen kokoaikaisen työn sijaan kaksi osa aikatyötä

ja siinä ilmoituslapussa joka ministeriöstä lähtee tai ties mistä printataan kaikille samanlainen ympäri suomea ei lue sanallakaan sitä että sinä et tarvitse tätä lippua tämä on vain ilmoitus äänioikeudesta että sinä tarvitset vain henkilötodistuksen

arvoisa rouva puhemies

ruotsissa meni vain kuusi kuukautta kun avioliittolaki muuttui niin kirkossa alettiin vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja ja tästä olen huolissani

ensiksi täytyy lausua kiitokset kansalaisaloitteen tekijöille sillä tämä aihe on hyvin tärkeä ja hyvin paljon myös tunteita herättävä sekä huolta herättävä kansalaisten keskuudessa

arvoisa puhemies

sote uudistus on tärkeä toimenpide terveyserojen kaventamiseksi ja tärkeä uudistus myös siksi koska puolet kunnan taloudellisesta päätösvallasta siirtyy isolle organisaatiolle jonka toimivuudesta ei ole mitään takeita tai kokemuksia

haluaisin vielä palata tähän huumausaineissa vesiliikenteessä ajamiseen kun täällä hallituksen esityksessä puhutaan siitä että henkilöä voidaan toki rangaista jos ajaa huumausaineissa mutta sitten tässä puhutaan että siinä ei kuitenkaan noudateta nollatoleranssia elikkä se ei koske vesiliikennettä

mutta täytyy tunnustaa se että edustajan uotilan ajatus sinänsä kirvoitti kieleni siltä näkökannalta että nythän kuitenkin pääsääntöisesti tässä sukupolvenvaihdoksessa ajatellaan esimerkiksi maataloustoimintaa ja tätä maatalouselinkeinoa joka on välttämätöntä suomalaisessa yhteiskunnassa ja on välttämätöntä että he jatkavat sitä tuotantoa

siinä mielessä pelkäänkin sitä että päätösvalta voi siirtyä harvojen käsiin koska jos kolmasosa jäsenkuntien äänistä riittää runnomaan jotkut kipeätkin päätökset läpi niin eivät välttämättä tule toteutumaan semmoiset hyvät innovatiiviset toimenpiteet joita nyt jo kunnat toteuttavat

mutta nyt jos ruvetaan ajattelemaan ihan normaalisti perheen sisällä sanotaan vaikka että jos olen asuntosijoittaja ja minulla ei ole yritystä niin kuin en minä siihen yritystä edes tarvitse tai on yritys ja sitten minä haluan siirtää sen sijoitustoiminnan joka on elättänyt itseni jälkeläisilleni niin eihän se taas varmaan onnistu

elikkä tavallaan on vähän ristiriidassa silleen niin kuin käsitteenä jo itse tässä hallituksen esityksessä että jos se kerran on jo rangaistavaa ja siitä voidaan rangaista niin toki se olisi voitu sisällyttää tähän selkeästi sanoen myös eikä jättää sitä sen takia lisäämättä ettei ole resursseja valvoa

nythän me näemme myös tässä jäsenmaksuosuuslaskemisessa sen että ne jotka ovat asiansa hyvin hoitaneet tähän saakka joutuvat maksumiehiksi

toki on oikeutettua ajatella että alkoholi on kallista suhteessa naapurivaltioihin siinä kuin auton hankkiminenkin on kallista

uudenmaan alueella on useita kuntia jotka eivät todellakaan tule selviämään näistä kymmenien miljoonien maksuosuuskorotuksista ja siinä mielessä toivoisin että niissä asioissa vielä harkittaisiin asiat uudelleen

niin kauan kuin jatkamme geneven ja dublinin sopimusten eriskummallista tulkintaa holtiton maahanmuutto ei tule ikävä kyllä loppumaan

vaikea on uskoa tätä edellistä edustaja kärnän esittämää argumenttia että tämän johdosta sallitaan tämä jossain määrin oleva kiskonta edelleenkin koska pelätään että tämä menee maan alla olevaksi toiminnaksi

valtio kun joutuu jostain sen rahan kuitenkin keräämään ja ihmisten suojelemiseksi alkoholin liikahaitoilta joudutaan tekemään rajoituksia

toki autoveroon tätä on vähän vaikea siinä mielessä verrata koska se ei ole semmoinen haitta kuin alkoholi ja siinä mielessä eduskunnalta varmaan tulevaisuudessa löytyy keino sen miljardin aukon paikkaamiseen jollain muulla tavalla kuin uusien autojen verottamisella

turvapaikkamenettelyssä ei pitäisi olla kyse siitä että sotatoimialueiden ihmisiä evakuoidaan tuhansien kilometrien päähän ja jätetään sinne vaikka konflikti olisi ratkennut

mutta olisin kysynyt talousvaliokunnan puheenjohtajalta minkä vuoksi te ette sinne lakiesitykseen tehneet mitään tiukennuksia sen suhteen että velallisen maksukyky arvioitaisiin

laina suoraan tästä tyylistä kriminali yleisten kriminalisointiperiaatteiden mukaan kriminalisointeja pitäisi käyttää vain sellaisten tekojen vastustamiseen jotka ovat vahingollisia tai vaarallisia muille ihmisille tai yhteiskunnalle

mutta alkoholihaittoja ei pystytä poistamaan siten että siitä poistetaan se vero

indeksiin sitomisen toteuttaminen on turvattava sillä opintotuen taso heikkenee jatkuvasti ja opiskelijoiden ostovoima on jo nykyisellään heikko

olisihan tämä todella tärkeä asia erityisesti nuoria ajatellen että heidän maksukykynsä tarkistettaisiin kunnolla

opiskelijoiden toimeentulosta huolehtiminen johtaa tarpeettoman työssäkäynnin vähenemiseen tai nopeampaan valmistumiseen ja pidempiin työuriin

niinkö

mitä tulee näihin ravintoloitten anniskeluaikoihin ja muihin niin tässä yhteydessä niistä ei ole paljon puhuttu mutta on kovasti pohdittu sitä miten saadaan ihmiset menemään kuluttamaan ravintoloihin jotta ravintolat tuottaisivat paremmin

arvoisa puhemies

siinä mielessä tulisi ottaa vakavasti myös tämä että jos ihmisiä kuolee vesiliikenteessä kuitenkin päihtyneenä ajaessa niin silloin lainsäädännössä tulee tehdä jotain uutta

haluaisin viedä tuoda semmoisen näkökulman esille tähän että tämä aluehallintoviraston asettama uhkasakko voi parantaa asiakkaan oikeusturvaa kunnissa hyvinkin paljon ja on parantanut mutta onko siitä hyötyä tilanteessa jossa vahinko on jo tapahtunut

itse omien kokemuksieni mukaan silloin vuosia taaksepäin kun mennään parikymmentä vuotta taaksepäin ne ravintolat olivat auki ainoastaan kahteen asti

eu käy parhaillaan vapaakauppasopimuksiin tähtääviä neuvotteluja joiden tarkoituksena on avata vientimarkkinoita yhdysvaltoihin

mikäli oleskeluluvan päätöksiä tarkastellaan ilman rauenneita ja tutkimatta jätettyjä turvapaikkahakemuksia käy ilmi että suomella on hyvin löysä linja oleskeluluvan myöntämisessä

tämä vertaus metsäpalosta lähti liikkeelle sieltä edustaja myllykosken suunnasta vasemmalta ja selkeästi kävi ilmi että vasemmistokin on liittynyt tähän kokoomuslaiseen vapaapalokuntaan

kuten täällä nyt tuli aikaisemmissa puheenvuoroissa ilmi näitä potilasvahinkojakin tapahtuu paljon ja esimerkiksi toimeentulotukiasiakkaan kohdalla jos se päätöksenteko toistuvasti viivästyy siitähän aiheutuu merkittävää vahinkoa